erityisesti terveydenhoitoalan ammattilaiset sairaanhoitopiireissä ovat erittäin pettyneitä kun he odottivat kun on hallitus päättänyt lakkauttaa sairaanhoitopiirit että nyt hallitus tuo tilalle jonkun mallin ja kertoo mikä on tämä sosiaali ja terveysalan organisaatio tulevaisuudessa

sen takia olisin pitänyt henkilökohtaisesti perustellumpana sitä että nykyinen oikeustila säilytetään ja lyhyetkin rangaistukset voidaan panna täytäntöön viikonloppuisin itse asiassa välittömästi sen jälkeen kun asia on käsitelty asianmukaisesti

mitään mallia ei valitettavasti tullut ja kun te arvoisa ministeri kerroitte ja toistitte sen jo vanhan viestin että sairaanhoitopiirit lakkautetaan ja pääosa erikoissairaanhoidon tehtävistä siirretään kunnille niin haluaisin kysyä

toinen asia joka tässä nyt tehdyssä ratkaisussa mietityttää on se että toisaalta ymmärrettävästi oikeusturvan kannalta varusmiehille on annettu näihin lyhyisiinkin rangaistuksiin mahdollisuus hakea muutosta

kansalaisaloitteen toinen merkittävä tavoite on muuttamalla avioliittokäsitettä kätkeä se tosiasia onko liitto kahden eri sukupuolta olevan vai samaa sukupuolta olevan henkilön

arvoisa puhemies

vaikka ministeri ihalainen tuossa jo osittain vastasi tähän kuljetustukea koskevaan kysymykseen niin haluaisin vieläkin jatkaa sitä koska alueen yritykset elinkeinojärjestöt ja kauppakamari ovat asiaa pitäneet esillä

ensimmäisenä asteenahan olisi ratkaisupyynnön hakeminen joukko osaston komentajalta ja tämän jälkeen mentäisiin tuomioistuimiin mutta sitä pidän hieman ehkä pitkälle vietynä että jos nyt sitten perustellusta syystä päätetään tämmöinen lyhyt poistumiskielto laittaa täytäntöön viikonloppuna niin tästäkin ratkaisusta että se pannaan täytäntöön viikonloppuna voisi varusmies hakea ratkaisupyyntöä joukko osaston komentajalta ja edelleen sitten valittaa oikeusasteisiin jolloin kyllä mielestäni jos puhutaan näinkin lievistä rangaistuksista niin tämmöinen näin laaja muutoksenhakuoikeus ehkä on ylimitoitettuakin

kuinka moni näistä tulevista vahvoista peruskunnista kykenisi hoitamaan itsenäisesti nämä perustason erikoissairaanhoidon tehtävät

jos me ajattelemme lähivuosien tulevaisuutta opiskelijoiden osalta niin on ennustettu että kansaneläkeindeksi tulee olemaan ei pelkästään ensi vuonna vaan tulevinakin seuraavina lähivuosina joko nolla tai miinusmerkkinen joten lyhyellä aikavälillä opposition vaihtoehto tulisi leikkaamaan opintotukea eikä parantamaan siten opiskelijoiden asemaa tältä osin

silloin perustuslakivaliokunta totesi että tämä aika ei voi olla ainakaan kuutta kuukautta lyhyempi

minun ajattelussani yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus eivät edisty asioita piilottamalla vaan avoimella vuorovaikutuksella ja erilaisuuden tunnustamisella

ja kun ei ollut tarkkaan tiedossa milloin tämä sote uudistus eduskunnassa käsitellään jätettiin voimaapanopykälällä lailla säädettäväksi tiettyjen pykälien voimaantulo tästä nimenomaan niiden pykälien jotka velvoittavat tämän selvityksen tekemään

toinen asia josta haluan kysyä on se että kun nyt näyttää siltä että myös tätä muuttuvahintaista sähkön tuotantotukea ollaan kenties muuttamassa niin aikooko hallitus turvata että jatkossakin sähköä on edullisempaa aina tuottaa lauhdetuotannossakin uusiutuvalla energialla eli puuhakkeella ennemmin kuin kivihiilellä

klassisen avioliittokäsityksen puolustaminen ei perustu osaltani homofobiaan eikä sitä ole suunnattu ketään vastaan

arvoisa puhemies

täällä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja koskien hallituksen esitystä ensi vuodelle veromuutoksiksi

toisaalta käytännössähän tällä ei suurta merkitystä ole koska tuskin juuri käytännössä näitä oikaisuvaatimuksia ja ratkaisupyyntövaatimuksia ja sitä kautta valituksia tuomioistuimiin juurikaan tulee

yksi on tämä josta täällä on jo puhuttu edustuskulujen verovähennysoikeus

arvoisa puhemies

mikään kansainvälinen suomea sitova ihmisoikeussopimus ei edellytä sukupuolineutraalia avioliittolakia eikä pidä sitä ihmisoikeuskysymyksenä

eikö olisi tässäkin tapauksessa jos tämä halutaan saattaa voimaan sitä äsken jo hieman kritisoin että onko sillä mitään tarkoituksenmukaisuutta loogisempaa se että käsittelisimme mieluummin näitä rinnakkain sen sote järjestämislain kanssa niin että tämä ei astuisi voimaan yhtään aikaisemmin koska nythän voi käydä niin ainakin teoriassa että tämä astuu voimaan hyvissä ajoin ja tällä on tietyt päivämäärät jotka eivät sitten edelleenkään synkronoi tämän asian kanssa

kuten edustaja kalli täällä erinomaisesti totesi on suuri pelko että nyt kun hallitus tekee tällaista voisi sanoa poukkoilevaa veropolitiikkaa jossa tänä vuonna edustuskuluja ei saa vähentää lainkaan nyt taas sitten palautetaan niin että ensi vuonna edustuskuluja voi vähentää on pelättävissä se että kun yritykset ovat tehneet jo niitä linjauksia että ne vähentävät näistä kuluista niin ne eivät sitten palaakaan takaisin samassa määrin kuin mitä ne olivat ennen tätä

sukupuolineutraali ajattelu on utopistista vähätellessään naisen ja miehen välistä eroa ja vanhempien ja lasten biologisen suhteen tärkeyttä ja poistaessaan luonnollisen vanhemmuuden lähtökohdan laista

kun tätä sivistysvaliokunnan mietintöä lukee siellä otetaan kantaa lähinnä piano tai nostetaan esille eduskunnan lausuma jossa sanotaan että valiokunta kiinnittää huomiota siihen että tämä hallituksen esitys parantaa opiskelijoiden asemaa nykytilaan verrattuna ja on myös sopusoinnussa siinä mielessä perustuslakivaliokunnan lausunnon kanssa

uskon että kun perustuslakivaliokunta tätä käsitteli se joutui tällaiseen ongelmaan että näissä nämä päivämäärät on jo lukittu mutta meillä on auki edelleen nämä sote ratkaisun tärkeät päivämäärät

olisin kuitenkin pitänyt järkevänä nykyisen oikeustilan säilymisen

tämä on minusta oleellinen kysymys jonka takia olen ihmetellyt miksi tämä tuotiin tässä vaiheessa tämmöisillä tiukoilla kiinteillä päivämäärillä tänne eduskuntaan käsittelyyn

ei varmasti olekaan mutta sen verovähennysoikeuden poistaminen tältä vuodelta oli varmasti ollut monen yrityksen kohdalla tässä vaikeassa taloustilanteessa syy luopua niistä pohjoisen matkoista

täällä salissa on pääministerin suulla ja monen muunkin edustajan suulla perusteltu lapsilisäleikkausta sillä että tiukassa taloudellisessa tilanteessa kaikkien pitää osallistua säästötalkoisiin

jokin perustavanlaatuinen ajatus on varmasti sillä että sekä ykn lapsen oikeuksien sopimus että euroopan ihmisoikeussopimus korostavat lapsen oikeutta biologisiin vanhempiin

kysymys ei ole siis niinkään siitä asuuko opiskelija kotona vai poissa kodista tai siitä että asetetaan iän perusteella opiskelijat eriarvoiseen asemaan vaan perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota ennen muuta siihen että opiskelijoita ei voida asettaa eriarvoiseen asemaan sen perusteella opiskelevatko he toisella asteella vai korkeakouluasteella

on selvää että valtio on erittäin haastavassa tilanteessa verotulot ovat vähentyneet kuluja ei ole saatu kuitenkaan pienennettyä mutta jos me katsomme hallituksen budjettiesitystä ensi vuodelle ja otamme sieltä ne leikkaukset niin järjestään lähes kaikki leikkaukset kohdistuvat voimakkaammin lapsiperheisiin kuin muihin talouksiin

miksi pitää olla oikeus tietää biologiset vanhempansa ja pitää heihin yhteyttä

sinänsä asia on hyvä mutta toivomme että ei kävisi näin niin kuin pelko on että linjat on jo tehty yrityksissä niitä on vähennetty kauttaaltaan eikä niitä enää tulla palauttamaan

tässäkin mielessä hallituksen esitys on erittäin tervetullut

se ei kokonaan poista tätä tilannetta mutta se vie selvästi paljon parempaan suuntaan ja edelleen tämän uudistuksen jälkeen se joukko joka joutuu eriarvoiseen asemaan edellä kerrotulla tavalla pienenee olennaisesti

sen takia nousee kysymys miksi lapsiperheiltä pitää vielä tämän jälkeen erityisesti leikata kun he osallistuvat jo säästötalkoisiin paljon voimakkaammin kuin muut taloudet

poistuuko tosiasiallinen ero avioliiton ja samaa sukupuolta olevien parisuhteiden välillä sillä että molempia aletaan kutsua laissa samalla nimellä kuten tässä kansalaisaloitteessa nyt esitetään

meidän pitää hyväksyä se ja sallia että jos joku työllistää itsensä ja kenties muita niin häntä myös verotuksessa siinä hieman palkitaan

täältä voi ottaa muun muassa nämä energiaverotuksen korotukset ja kiinteistöverojen korotukset jotka luonnollisesti lapsiperheisiin jotka tarvitsevat isompaa asuntoa kohdistuvat voimakkaammin kuin muihin talouksiin

siinä mielessä voi sanoa että tähän tilanteeseen nähden mitä me elämme suomessa taloudelliseen tilanteeseen nähden tämä hallituksen esitys on kaikilta osin hyvä ja kannatettava

taustallahan on yhteisöveron roima lasku joka nyt sitten kompensoitaisiin osittain niille yrittäjille jotka toimivat yksityisinä elinkeinonharjoittajina tai henkilöyhtiöissä eli avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä

eduskunnalla ei ole valtaa muuttaa sitä luonnonlakia että jokaisen uuden elämän syntymiseen tarvitaan nainen ja mies

tässä mielessä kahden samaa sukupuolta olevan henkilön liitto ei tule olemaan koskaan tasa arvoinen naisen ja miehen välisen liiton kanssa

tosiasiassahan lapsiperheet jäävät tässä kokonaisuudessa erittäin paljon miinuksen puolelle ja se mikä tässä on kaikista surkeinta on tämä lapsivähennyksen monimutkaisuus ja se asettaa perheet eriarvoiseen asemaan

ja täytyy muistaa sekin että näissä yritysmuodoissa aika usein koko voitto tulee verotettavaksi yrittäjälle ansiotulona myös siis se osuus voitosta joka käytetään lainojen maksuun tai uusien investointien tekemiseen

en kannata sukupuolineutraalia avioliittolakia ja kannatan valiokunnan mietinnön hyväksymistä joka esittää kansalaisaloitteen hylkäämistä

tämähän poikkeaa merkittävästi osakeyhtiöitten verotuksesta ja siinäkin mielessä tämä yrittäjävähennys on mielestäni perusteltu

hänellä ei ole tuloja kuin opintotuki ja taas opintotukivähennys verotuksessa vie tulot nollaan jolloin hänellä ei ole verotettavaa tuloa josta hän vähentäisi tämän lapsivähennyksen eikä hän voi sitä hyödyntää

kolmas asia johon haluan puuttua on tämä täällä jo edustaja sasinkin kovasti arvostelema lapsivähennys joka on mielestäni täysin rohkenen sanoa järjetön vähennys siinä mielessä että sillä yritetään nyt kompensoida erittäin epäonnistuneella tavalla hallituksen lapsilisäleikkauksia

no käytännössähän tämä tarkoittaa että tämä perustehan toteutuu aina koska yleensähän ne pyritään välittömästi laittamaan täytäntöön ja tämä peruste on sinänsä mielestäni sellainen joka jokaisessa tilanteessa toteutuu

se kohdistuu lapsiperheisiin summittain niin että toiset perheet joiden tulot ovat yhteenlaskettuna saman verran tai jopa vähemmän kuin toisen perheen eivät sitä saa ja suurempituloinen perhe saattaa saada täyden vähennyksen ja tässä ei ole mitään järkeä

mielestäni tässä todennäköisesti käy niin että kun nämä ovat muutoinkin aika harvinaisia niin koko tämän pykälän merkitys entisestäänkin vähenee

nimittäin joukkoon mahtuu sellaisia pienituloisia joiden taloudessa kuitenkin tulot ylittävät yhteenlaskettuna sen summan että mitään toimeentulotukea ei todellakaan tule

sen takia alkuperäinen hallituksen esitys olisi ollut jopa parempi kuin tämä mutta kuten totesin olen ehdottomasti puolustusvaliokunnan ja lakivaliokunnan kannalla eli olisi ollut järkevää että aina oltaisiin voitu panna täytäntöön välittömästi poistumiskielto olipa se lyhyempi tai pitempi

voimme ottaa vaikka esimerkiksi perheen jossa toinen puoliso lähtee opiskelemaan ja saa opintotuen ja opintotukivähennys verotuksessa kattaa sen opintotuen rahaosuuden niin että hänelle ei synny verotettavaa tuloa jolloin hän ei pysty hyödyntämään tätä lapsivähennystä

totta kai sen olisi voinut jäädyttää mutta oleellista ei ole perusturvan kannalta se onko se sidottu indeksiin vaan oleellista on tosiasiassa se absoluuttinen taso

kun ajatellaan vaikkapa viime hallitusta niin te kyllä sidoitte lapsilisän indeksiin mutta samalla sitä leikattiin tosiasiassa ja tämä kertoo esimerkkinä sen että oleellista ei ole lapsilisien indeksisidonnaisuus vaan se tosiasiallinen taso mikä tehdään

me laitamme nyt suomea kuntoon ja meidän harras toiveemme on se että kun tämä onnistuu niin meillä talous olisi aika pian siinä kunnossa että me voisimme tehdä etuuksiin niihin etuuksiin jotka sitä eniten kaipaavat myös tasokorotuksia

nyt tämä indeksi tosiasiassa lähitulevaisuudessa tulee kohtelemaan hyvin opiskelijoita koska heidän opintotukensa ei tule pienenemään

en lähde käymään enää sitä eipäsjuupas keskustelua siitä mikä on edellisen hallituksen ja tämän hallituksen aluepoliittinen linja tai miten nämä hallitukset kohtelevat maakuntia

arvoisa puhemies

viime keväänä eduskunta käsitteli alku selontekoa eli raporttia ja selvitystä siitä miten tehty aluehallintouudistus on onnistunut suomessa

arvoisa puhemies

nyt kun tässä käsittelyssä on poliisin rakenneuudistus niin sanottu pora iii hanke myös tavallaan osiltaan niin haluaisin tuoda vielä sen ajatuksen tässä esille että kun näitä rakenneuudistuksia tehdään niin totta kai on hyvä se että pyritään hallintoa keventämään ja saamaan resursseja sinne kentälle ja tämä on varmasti se pääajatuskin hallituksella ollut ja arvoisalla ministerillä tässä

sen sijaan haluan oikeastaan kannustaa niitä jotka täällä ovat käyttäneet erittäin huolestuneita puheenvuoroja siitä mitä tämän hallituksen liikennepoliittiset päätökset tarkoittavat aluekehityksen kannalta ja maakuntien kehittämisen kannalta

tuossa vaiheessa väläytettiin sitä kehityssuuntaa että aluehallintovirastojen ja ely keskusten lukumäärää tultaisiin tarkastelemaan

on selvää että tulevaisuudessa on varmasti syytä kokonaisuutena katsoa minkälaisen kokonaisuuden meidän aluehallinto maakuntajako ja vaalipiirit ja niin edelleen muodostavat mutta nyt on ilmapiiri sellainen että hallitus on omilla toimillaan ja ministeriöt lähteneet painostamaan maakuntia keskittämistielle ja tätä me emme maakunnissa ja pohjois suomessa missään tapauksessa hyväksy

uskon että jos aidosti olette sitä mieltä me löydämme kyllä toisemme ja jos aidosti olette sitä mieltä se tulee kyllä näkymään siinä että varmasti eduskunta hyväksyy yksimielisesti myös hallituksen esityksen siitä että maakuntaliitoille siirretään vaikkapa maakuntakaavan hyväksymisvalta ettei sitä tarvitse enää hyväksyttää tuolla ympäristöministeriössä eli luotetaan siihen maakunnalliseen päätöksentekoon

tämä on nyt konkretisoitunut siihen tilanteeseen että aluekehitysrahojen hallinnointia rakennerahavarojen hallinnointia on lähdetty keskittämään neljään ely keskukseen niin sanottuihin rr elyihin ja nyt sitten jatkoa on seurannut ja tem on lähtenyt painostamaan maakuntaliittoja siihen että myös maakunnissa pitäisi tällaista keskittämispolitiikkaa lähteä harjoittamaan

ja se tulee varmasti näkymään myös siinä että eduskunta yksimielisesti kannattaa sitä hallituksen perusratkaisua jossa rakennetaan monialainen itsehallintoalue ja jossa myös maakuntien kehittämistehtävät tullaan siirtämään sinne

erityistä huolta nyt kannan siitä vaikka ollaan tänään jo keskusteltu siitä että harva alueelta ei olla viemässä niitä resursseja että oleellista tietenkään ei ole poliisilaitosten määrä vaan se että oikeasti ne kansalaiset saavat niitä turvapalveluita siellä kun he niitä tarvitsevat

ja se mikä tässä kokonaisuudessa on erityisen huolestuttavaa on se että samaan aikaan muut turvaviranomaiset ovat karsimassa pohjois suomesta palveluitaan ja viemässä toisaalta ymmärrettävästä syystä muun muassa rajavartiolaitos ja tulli resursseja tuonne kaakkois suomeen jossa rajanylityksiä tapahtuu paljon

minusta tällainen painostaminen tai hyvinkin sanotaan vakavasti ei nyt kiristämisestä voi puhua pakottaminen siten että uhkaillaan että jos ei sitten tehdä vapaaehtoisesti niin se tehdään lakimuutoksen kautta ei ole kyllä sopivaa eikä missään tapauksessa kunnioita maakuntien asemaa ja itsenäisyyttä sillä tavalla kuin me olemme tottuneet maakunnissa ja suomessa yleisesti ottaen

täällä on käyty nyt keskustelua liikennepolitiikasta ennen muuta raideliikenteestä ja se on erittäin tärkeä

mutta tämä on vaikeuttamassa tätä ptr yhteistyötä poliisin tullin ja rajan välillä ja silloin erityinen paine kohdistuu siihen että kun tulli ja raja vähentävät sieltä resursseja niin siellä pitää jonkun turvaviranomaisen olla kuitenkin paikalla

mutta pitää muistaa että meidän tieverkosto ja sen kunto on meidän elinkeinoelämän kannalta varsinainen verisuonisto ja sen kunto ja toimivuus on aivan elinehto sille että me voimme kehittää yritystoimintaa kaikkialla suomessa

toivoisinkin että jatkossa huomioitaisiin se että kun meillä vähenevät eu rahat maakunnissa ovat käytössä niissähän pyritään kaikilta osin niin tem pyrkii valtio kuin maakunnat ja kunnatkin hakemaan nimenomaan niitten tehokasta käyttöä ja vaikuttavuutta niin niillä vähenevillä euroilla saataisiin luotua pitkäkestoisia työpaikkoja ja vaikutuksia maakuntiin ja suomeen ja sitä kautta myös suomen taloutta parannettua

silloin kun ihmisillä on hätä niin ei tietenkään mietitä että meillä keskimääräinen toimintavasteaika on sitä ja tätä vaan silloin halutaan mahdollisimman pian se viranomainen paikalle auttamaan

jos ajattelemme meidän vientiteollisuutta niin kahdessa mielessä meidän kattava lentokenttäverkosto ja toimivat yhteydet ovat tärkeitä

nyt tässä paine kohdistuu kyllä poliisiin ja toivonkin että otetaan erityisesti huomioon tämä kokonaisuus että siellä todella tulli ja raja ovat vetäytymässä pohjois suomesta

tässä tilanteessa olisi syytä varmasti pysähtyä ja miettiä saadaanko sitä vaikuttavuutta sillä että keskitetään päätöksentekoa vai olisiko kenties niin että kun päätöksenteko on lähellä niitä hankkeita lähellä ihmisiä ja yrityksiä niin tunnetaan se alue ja hankkeitten vaikutukset niin hyvin että jopa sillä tekijällä että se päätöksenteko on siellä riittävän lähellä saadaan nimenomaan sitä vaikuttavuutta näihin hankkeisiin

se voi tapahtua helsinki vantaan kautta mutta tärkeintä on että sieltä päästään lentäen maailmalle tekemään kauppaa kehittämään yritystä ja sitä kautta tuomaan sitä kansantuotetta suomelle

hallituksen suuri arvovalinta on se että me laitamme suomen kuntoon ja tässä työssä joudutaan tekemään leikkauksia ja nipistyksiä vähän kaikkialta

silloin kun ulkomailta tänne suomeen tulee matkailijoita he tuovat ulkomaista rahaa tänne ja matkailun näkökulmasta saavutettavuus ennen kaikkea lentoliikenteen kautta on avainasemassa

tämä on se iso kysymys joka varmasti kiinnostaa kaikkia jotka pyrkivät näitä varoja jakamaan tekemään niitä päätöksiä ja sitä kautta omalta osaltaan rakentamaan suomea ja tänne työpaikkoja ja suomen menestymistä

nyt kun kehitetään lentoliikennettä ja lentokenttäverkostoa niin sen lisäksi että meillä pitää olla kattava lentoasemaverkosto täytyy mahdollistaa että ulkomaanlennot tulevat suoraan myös maakuntakentille ettei käy niin että nämä statuksenmuutokset vaikuttavat siihen suuntaan että joillekin maakuntakentille ei esimerkiksi tulevaisuudessa ulkomaanlentoja voitaisi suoraan tehdä

sehän on se minkä joutuvat tulevat sukupolvet maksamaan tulevaisuudessa ja tämä on se suuri arvovalinta että me emme syö nyt tulevien sukupolvien pöydästä vaan me pysäytämme velanoton ja laitamme suomen kuntoon

haluaisin tässä tuoda esille että keskusta ei niinkään ole sitä kokonaisratkaisua arvostellut vaan muutamia yksityiskohtia joista yksi on se että niin sanottuihin jättiosinkoihin tämä hallituksen tekemä ratkaisu kyllä nyt tuo merkittävän verohelpotuksen

sen takia puhun tässä nytten myös alueellisesta näkökulmasta ja pohjoisen matkailun puolesta ja sen puolesta että varmistamme että jatkossa sitä potentiaalia joka meillä on käytettävissä kasvavaan matkailuun vaikkapa aasian matkailuun ei jätetä sen takia käyttämättä että meillä lentoliikenne joiltakin osin tökkii

mutta erityisesti tämä jättiosinkojen verohelpotus on se joka koetaan kyllä ehkä hieman epäoikeudenmukaisena

haluan ottaa yhden luvun tässä esille joka liittyy tähän matkailuun

ottaako poliisi varkaan tai väkivaltarikollisen kiinni tuleeko ambulanssi tai palokunta paikalle kun on todellinen hätä

oikeusvaltiomme murenee jos kansalaiset eivät voi enää luottaa siihen että rikokset tutkitaan ja tuomitaan kohtuullisessa ajassa

tässä talousarvioaloitteitten osalta ajattelin ottaa esille vain yhden aloitteistani jonka olen tehnyt koskien maakunnan kehittämisrahaa

tämän aloitteen taustalla on voisi sanoa kaikkien suomen maakuntien maakuntahallitusten huoli siitä että nyt tämmöinen erittäin käytännöllinen ja joustava väline käynnistää vaikkapa pilotointihankkeita tai erilaisia selvityksiä niitten tämmöinen siemenrahoitus eli maakunnan kehittämisraha ollaan viemässä pois kokonaan

osa käräjätuomareista on jo ilmaissut hätähuutonsa ja kertonut että he näkevät painajaisunia oikeuskanslerista kovan työpaineen kohtuuttoman työpaineen alla

samaan aikaan kansalainen roikkuu löysässä hirressä tietämättä miten esimerkiksi riitajuttu tai muu juttu tulee ratkeamaan samaan aikaan viivästyskorot juoksevat

miksi otan esille nämä seikat poliisivälikysymyksen yhteydessä

poliisia tarvitaan rikollisen toiminnan selvittämiseen ennaltaehkäisyyn onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niin edelleen

tähän työhön poliiseille tulee toki turvata riittävät voimavarat mutta meillä ei ole koskaan varaa palkata niin paljon poliiseja että saisimme rikollisuutta aisoihin jos laiminlyömme rikosten ennaltaehkäisyn ja emme puutu niihin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja ilmiöihin jotka aiheuttavat syrjäytymistä ja rikollista käyttäytymistä

arvoisa puhemies

minusta on aika mielenkiintoista että tässä tilanteessa nyt kysytään keskustan ratkaisua asiaan joka näyttää siltä että hallituksessakaan ministerit eivät itse tiedä mitä he ovat päättäneet

hyvin paljon hämmentää se että oikeusministeri totesi että jotkut hallituspuolueet ovat vaatimassa että nämä ongelmat ratkaistaisiin jo parin viikon aikana ja haluaisin kysyäkin

me odotamme nyt että hallitus tietäisi mikä on heidän ratkaisunsa ja mitä he ovat päättäneet ja sitten me kyllä voimme antaa omat ratkaisumme kun ekana ministerit selvittävät mitä ovat tulleet mikä on

arvoisa puhemies

tämä juuri kuultu valtiovarainvaliokunnan tahto on erittäin hyvä ja siihen on helppo yhtyä samoin kuin tämä lakialoite joka on tästä asiasta tehty

kun me otamme huomioon maakuntien tilanteet ja etenkin sen että euroopan aluekehitysrahat ja sosiaalirahaston rahat menevät pääosin itä ja pohjois suomeen niin haluan nostaa esille erityisesti sen että maakunnan kehittämisraha on erittäin tärkeä ja joustava väline myös etelä ja länsi suomen maakunnille ja senkin takia toivoisin että laajasti löytyisi tähän aloitteeseen tukea

runsas päihteidenkäyttö yhdessä muiden syrjäytymistä edistävien tekijöiden kanssa saattaa nopeuttaa ja kärjistää yksilön elämänhallinnan menettämistä ja ajautumista yhteiskunnan ulkopuolelle

keskustelu on tullutkaan tehtyä

lähes kaikki ovat olleet sitä mieltä että tämä lakialoite on kannatettava joitakin soraääniä toki on kuulunut mutta tämä on ollut se yleinen vire

kaksi vuotta sitten laaditun sisäisen turvallisuuden kolmannen ohjelman mukaan alkoholi on suurin yksittäinen tekijä väkivallan ja onnettomuuksien taustalla